haluamme viedä keskustelua olennaisempaan suuntaan siis keskusteluun siitä miten vanhuspalvelut tulevaisuudessa järjestetään hyvään arkeen kotona selviytymiseen työntekijöiden saatavuuteen hyviin työolosuhteisiin kaikkeen muuhun keskusteluun kuin siihen että alamme kikkailla desimaalipilkkujen kanssa siitä miten henkilöstömitoitukset vanhuspalveluiden järjestämisessä toteutetaan

kyse on erityisesti meidän suomalaisten työstä työllisyydestä kansainvälisestä kaupasta yritysten sekä erityisesti kotitalouksien kohtuullisen koron säilymisestä

samalla pidennetyn oppivelvollisuuden mukaisessa opetuksessa olevan lapsen kohdalla osittaisen hoitovapaan mahdollisuutta pidennetään siihen saakka kun lapsen neljäs vuosi päättyy ja tässäkin muutos on yksi lisävuosi

mutta toivottavasti tämä pistää opiskelijoita enemmän maailmalle koska se on pienen suomen valtti että käydään hakemassa tietotaitoa myöskin rajojen ulkopuolelta

arvoisa puhemies

otan ihan lopuksi sitten esille pienen mutta erittäin tarpeellisen talousarvioaloitteen joka on lähellä minun omaa aluettani ja lähimertani sillä metsähallituksen merialueen retkisatamaverkosto on pahasti rapautunut ja siksi monessa retkisatamassa joissa vierailee tuhansia ihmisiä kesäisin tarvitaan lisää euroja

minua ja varmasti suomen kansaa hämäävät tässä salissakin käyty keskustelu ja poliitikkojen puheet ennen vaaleja

ministeri kyllösen liikennepoliittinen selonteko painottaa uusien investointien ja liikkumisen muodoissa erityisesti raideliikennettä

mutta selvää on että varmasti näihin viitekehyksien vaatimuksiin tullaan kiinnittämään huomiota tämän hallituksen esityksen sitten sitten valiokunta työstä

vaalien jälkeen edustaja erkki tuomioja totesi että portugali paketti on niin valmis jo nyt ettei siihen voi juuri mitään saada aikaan

esimerkiksi iin röytän satama on tällä hetkellä lähestulkoon käyttökiellossa

kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla ensisijaisesti

metsähallituksella on velvoite kunnossapitää näitä retkisatamia mutta heillä ei ole tarpeeksi rahaa kunnostaa sitten näitä satamia

tarkassa muistissani ovat viime kaudelta myöskin sdpn puheet ja äänestykset edellisistä euromaiden talouspäätöksistä kuten kreikasta ja irlannista

liikennehankkeista tehtävien päätösten tulee perustua yhteiskuntataloudelliselle kannattavuudelle ja liikennepoliittiselle vaikuttavuudelle

tämä huoli ei varmasti ole ainoastaan iin röytän kohdalla jonka määrärahoiksi olen esittänyt että tämän sataman korjaukseen tuo puoli miljoonaa euroa myönnettäisiin mutta tiedän että tarvetta on muissakin rannikon satamissa ja saarissa

lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana mutta eivät yhtäaikaisesti

vasemmistoliitto vastusti ennen vaaleja tiukasti yhdessä perussuomalaisten kanssa sekä portugali tukea että kriisimaiden vakausmekanismeja

arvoisa herra puhemies

julkisen talouden kestävyys ja velkaantuminen ovat nyt keskiössä puhuttiinpa sosiaaliturvan uudistamisesta tai investointisuunnitelmista

osittaista hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta vaikka perheessä olisi useampi tukeen oikeutettu lapsi

lisäksi puolue oli kokoomuksen kanssa eri mieltä melkein asiasta kuin asiasta euromaiden asioissa

miten selviämme kriiseistä globaalissa taloudessa

mitä merkitystä maakuntien toimijoiden laatimilla hankelistauksilla on jos ministeri kävelee näiden yhdessä sovittujen listausten ylitse

miten meidän oma kansantaloutemme saa uutta nostetta hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja miten torjumme työttömyyttä suomessa

millaista vastuunkantoa vasemmistolta hallituksessa voi odottaa kun puolue pystyy lakaisemaan nyt tämän portugali paketin pois silmistään ja jatkaa toimintaa ikään kuin puhtaalta pöydältä tämä erillisenä asianaan

arvoisa puhemies

hallituksessa ja täällä eduskunnassa on tehty tarpeellisia elvytystoimia maan taloustilanteen sallimissa rajoissa

osa aikatyötä tehdään suomessa tällä hetkellä lähinnä työurien alku tai loppupäästä eikä osa aikainen työ ole kaikilla aloilla edes mahdollista

arvoisa puhemies

tulevaisuuteen on pystyttävä kurkottamaan ja suunnitellun talouspolitiikan täytyy kantaa yli vaalikausien

kyllä tälle paketille ei tilapäisten takausvastuiden yli kaksinkertaistamiselle kyllä pysyville kriisirahaston takauksille

kehyspäätöksessä väläytetään jopa yleisten teiden muuttamista yksityisteiksi ja siitä syystä myöskään tämä rahoitus jota leikataan ei vastaa sitä politiikkaa jota maakuntien haja asutusalueiden ja sorateitten päässä olevien yksityisteiden kohdalla pitää harjoittaa

näissä valtiontalouden kehysselonteon keskustelun puheissa on osaltaan haiskahtanut vaalien läheisyys

oppositiosta luvataan kaikille kaikkea hyvää muistamatta kuitenkaan tätä reaalista tilannetta suomen rahataloudessa ja euroopan rahataloudessa

arvoisa puhemies

poimin valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä muutamia tärkeitä tulevaisuuden linjauksia joista on syytä sanoa jotain

liikenneministerin suunnitelma kilometrikorvauksien leikkaamisesta on otettu tyrmistyneenä vastaan ruuhka suomen ulkopuolella ja myöskin tässä salissa myös hallituspuolueiden edustajien suusta

suomen täytyy myöskin pitää kiinni siitä että euroopan vakausmekanismin sopimustekstit ovat täydellisiä

niitä tulee edelleen jatkaa ja edistää ja aloittaa vain selvästi tuottavuutta parantavia infrahankkeita

tilanne ei voi jatkua niin kuten joka ikinen täällä on toitottanut että taloudellisesti heikot maat jatkavat edullisen rahoituksen hyödyntämistä ja oman talouden alamäkeä

työelämää tulee kehittää siihen suuntaan että vanhemmat voivat rakentaa elämänsä entistä enemmän perheen ja lapsen hyvinvointia ajatellen

ideana tämä on erittäin kannatettava mutta käytännössä tavoite ei toimi sillä sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä matkatyötä tekeville ei ole etelä suomen suuria kaupunkiseutuja lukuun ottamatta paljoa

erityisen otettu olen jälleen tämänkin valiokunnan esille nostaman seinäjokioulu ratahankkeen tärkeydestä

ne jotka kuluttavat maksavat ja tässäkin tapauksessa takauksilla on eräpäivä

mikäli kilometrikorvauksia leikataan jälleen kerran heikennetään maakunnissa asuvien kansalaisten työntekomahdollisuuksia

valiokunta toteaa että rataosuus on valtakunnallisesti tärkein menossa oleva ratahanke jonka ripeä eteneminen ja valmistuminen on ehdottoman välttämätöntä

on vaarana mikäli kosketus siihen työelämään katoaa kokonaan pitkäksi ajaksi että vanhempi syrjäytyy kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle ja hakeutuminen töihin on entistä vaikeampaa

kuka enää suostuu tekemään matkatöitä jos koko ajan kallistuvat matkakustannukset nakertavat tilipussia entistä pienemmäksi

tässä asiassa olen samaa mieltä

tämä on välttämätön niin henkilöliikenteen kuin tavaraliikenteenkin sujuvuuden kannalta

kun työ ja perhe elämä voidaan yhdistää joustavasti edistää se työhyvinvointia ja työntekijöiden jaksamista sekä tukee vanhempien mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnista huolehtimiselle

rahoitusta on löydettävä kehyksien ulkopuolelta ja kaksoisraiteen toteuttaminen on vietävä valmiiksi sen mitoittamassa aikataulussa suunnitellusti

edustaja kivelää koska edustaja jääskeläinen pietari

yhteiskuntatakuun nimissä on pystyttävä joka vuosi lisäämään ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja ja vastaamaan kysynnän kasvuun

korkeakoulupolitiikassa meillä on meneillään mittava remontti johon meillä keskustalaisilla on paljon sanottavaa

korkeakoulutuksen keskittäminen pelkkiin maakuntakeskuskaupunkeihin ei meille käy

valtion perusrahoituksen tulee olla tulevaisuudessakin riittävä opetukseen ja tutkimukseen maan kaikkien yliopistojen keskuudessa

tulevissa kehyksissä on huomioitava yliopistojen työttömyysvakuutusmaksujen kompensointi ja palkkaratkaisujen tarpeet ja jatkettava valtion finanssisijoituksia

aivan oma lukunsa on tulevissa kehyksissä vihreän vallankumouksen toteuttaminen

uusiutuvien energialähteiden edistäminen hyödyttää koko maan väestöä työllistävällä elementillään

meillä on osaamista energia ja ympäristöteknologiassa mutta vientituotteeksi se taipuu vasta todellisten läpimurtojen kautta joihin meidän on satsattava lujasti

tässä on joutunut miettimään mistä johtuu se että meillä on tällä hetkellä niin heikko ympäristölupajärjestelmä ja menetelmä menossa

merten valtatiet nämä meriväylät ovat elinehto suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta nyt ja tulevaisuudessa

onko se rahasta ja resursseista kiinni vai sitten tahtotilasta ja siitä tahdosta että pienetkin hankkeet jonottavat suurien hankkeitten rinnalla siellä samassa jonossa joka on tukkeutunut pahasti

siksi toivon että tämä esitetty hallituksen esitys ei tule voimaan näitten väylämaksujen korottamisen muodossa ja hallitus tekee kaikkensa sen eteen että maksuja korotuksia verojen korotuksia ja polttoaineiden hintojen nostoja ei sisällytettäisi eikä kohdennettaisi tulevaisuudessa merenkulkuun

turvemaiden kyntökiellon edistäminen on ollut jotain karmaisevaa suomalaisen maatalouden alasajon puolesta ja etenkin kivihiilenmusta energiapolitiikka puhututtaa

sitten mitä tulee ympäristönsuojelulakiin joka on sitten ensi vuoden alusta meillä käsittelyssä niin suurin kritiikkihän siellä on kohdistunut juuri tähän luontoarvopykälään

minä todella toivon että siitä ei tule turve energiateollisuudelle sellainen taakka että kun meillä tälläkin hetkellä luvat odottavat turvemaiden osalta tuolla putkessa niin tästä tulisi uusi hidaste

sen sijaan kannatan lämpimästi tätä väylämaksujen kokonaisuudistusta jossa otetaan tämä väylämaksujen kokonaisrakenne ja ne perusteet erittäin tarkkaan arviointiin vastaamaan myöskin ympäristövaatimuksia ja edistämään talvimerenkulun toimivuutta

olemme kaartamassa vaalikauden loppupuolelle ja ministeri pia viitanen teiltä ei ainakaan energia lopu tämän asuntopolitiikan asioiden edistämiseen mutta kohtuuhintaisia asuntoja täällä pääkaupunkiseudulla ei näy

jos jätevesiä aiotaan käsitellä niin että ympäristöhaittoja halutaan estää niin eivätkö juuri nämä siirtoviemärihankkeet olisi niitä joihin pitäisi satsata euroja enemmän

ja kun meillä on kansallinen suo ohjelma jossa on käyty kaikki suomen suot läpi mihin tarkoitukseen ne voisivat soveltua suojeluun käyttöön tai sitten vain virkistyskäyttöön niin tämän pitäisi kyllä riittää

vuokrat ovat nousseet koko ajan ja meille syyksi on sanottu tonttimaan saatavuus sen ongelmat sujuva kaavoitus ja sen epäloogisuus

varapuhemies pyörän puheenvuoro tuo seuraamaan kohta oli täydellinen niin yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

tämä yleishyödyllisyyssäännös tai tämä korkotukimalli todellakin on nyt jarruttanut sitä niin että monet yhteisöt ovat pistäneet omat hankkeensa jäihin

tulevaa ministereiden kehysriiheä ja leikkauslistoja odotellessa on tarpeen palauttaa hallituspoliitikot perheiden arkeen

meillä kaikilla on vielä paljon tekemistä lapsiköyhyyden voittamiseksi yksinhuoltajien tilanteen kohentamiseksi huostaanottojen vähentämiseksi ja etenkin nuorten ja lasten pahoinvoinnin poistamiseksi

työpaikalle ja kelalle kun pitäisi kiikuttaa määräaikoihin mennessä ilmoitukset mitä perhe aikoo lastenhoidon suhteen tehdä

on täysin perusteltua että me keskustalaiset vaadimme pienten lasten kotihoidon tuen määrän ja laadun säilyttämistä vähintäänkin nykyisellä tasolla

viime vaalikaudella teimme historiallisen uudistuksen jossa pienimmät äitiys isyys vanhempain ja sairauspäivärahat korotettiin työmarkkinatuen tasolle

arvoisa puhemies

päivä on keskusteltu suomen valtiontalouden kehyksistä ja tuskin tämän keskustelun aikana lisää rahaa näihin kehyksiin olemme saaneet mutta todella tiukkaa ja niukkaa on

viimeisimmät uutiset ovat puhuneet että suomi on lamassa mutasarjassa vai missä lie

väitän että otamme liian vähän huomioon juuri lapsen luontaisen kehityksen kiintymyksen ja tarpeen

vienti takkuilee ja nuo vientikirjat eivät näytä kovin positiivista vaikka joillakin aloilla kasvua on luvassa

suomen vanhempainvapaajärjestelmää tuleekin kehittää edelleen lapsen tarpeista käsin ja sallia valinnanvapaus perheille kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivalla tavalla

toimeenpanon keskiössä on ollut monta tärkeää asiaa kuten kuntauudistus sosiaali ja terveysuudistus mutta molemmat näistä pääministeri kataisen hallituksen suurimmista rakennepaketeista ja uudistuksista ovat nyt pahasti vastatuulessa

ministeri niinistö teitä täytyy nyt kyllä onnitella

me olemme tietysti oppositiosta yrittäneet puhaltaa myötätuulta erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenne ja rahoitusuudistukseen koska näemme sen keskeiseksi osaksi julkisen talouden velkaantumisen pysäyttämistä ja myöskin julkisten palveluiden turvaamista koko suomessa

te olette saanut luonnonsuojeluun niin paljon rahaa että tuntuu että koko suomi on nyt museoitu ja siksipä tuntuu myöskin siltä että saakohan siellä maalla enää rakentaa ja asua ollenkaan

kaupunkiseuduilla teidän ministeriönne alla on tämä mal sopimus asumisen maankäytön liikenteen ja palveluiden yhteistyön tiivistämiseksi

on valitettavaa että koko vaalikausi on hakattu päätä seinään erityisesti mittavassa kuntaliitoskuviossa mutta tällä vaalikaudella täytyy sanoa yhtään ainuttakaan kuntaliitosta ei ole näillä prinsiipeillä saatu aikaan

sopimusmenettely on hyvä asia mutta kysyn arvoisa ministeri kuinka sitovana te pidätte tätä mal aiesopimuksen tekemistä seutukunnan ja kaupunkiseudun ihmisten kanssa

tarvitsemme työnantajien pöydässä myönteistä asennetta vanhempainvapaita ja osa aikatyötä kohtaan pienten lasten perheiden arjessa hallitukselta puolestaan ymmärrystä kotona tehtävää hoitotyötä kohtaan

hallitus on käymässä juhannuksen jälkeen minihallitusneuvotteluihin ja siksi uskon ja toivon että näitä kehyksiä uudistetaan ja niitä avataan

ainakin lupauksia uudelta valtiovarainministeri rinteeltä on ennen hänen nimittämistään tehtävään tullut runsaasti

teette arvokasta työtä lastenne ja yhteiskuntamme eteen

siksi liikenneväylät ovat suomen tärkeä tie talouden kasvuun ja kilpailukyvyn kohentamiseen

istun itse kuten monet muutkin kansanedustajat väylien ja tiestön korjausvelkaa ja uusia rahoitusmalleja miettivässä parlamentaarisessa komiteassa mutta me olemme täysin samassa lähtöpisteessä kuin silloin kun aloitimme vajaa puoli vuotta sitten

kansalaiset asiantuntijat ja erityisesti omakotiliitto ansaitsevat kiitoksen siitä että ottivat ja ovat ottaneet asiakseen tuoda takaisin eduskunnan käsittelyyn viime kesäkuussa voimaan tulleen lain energiatodistuksesta

väylien kunnossapidon korjausvelka on useampia miljardeja euroja ja se ei tällä vaalikaudella valitettavasti tule siihen tien päähän että me näkisimme uuden mallin siitä miten perusväylänpito ja uusien väylien rakentaminen tulisi hoidettua

jo silloin kritisoimme sitä että tämä toteutus ei ole oikeudenmukainen eikä selkeä mutta on järkevää hallitukselta ja myöskin hallituspuolueilta miettiä asiaa uudemman kerran ja tämä kansalaisaloite antaa siihen meille kaikille mahdollisuuden

me olemme keskustassa esittäneet valtion infra oyn perustamista uusien väyläinvestointien rahoittamiseksi ja sitä mekanismia toivottavasti myöskin tämä hallitus käyttää

päästökaupan ulkopuolisella sektorilla johon asuminen kuuluu tässä on konkreettinen esitys ja asia miten asumista tulevaisuudessa säädellään entistä enemmän